miten me voimme olla aina siinä mopen osassa että silloin kun meidät löydetään niin johonkin kreikkaan tai espanjaan tai portugaliin täytyy suomalaisen veronmaksajan rahaa lähettää

perussuomalaisten mielestä näin pitäisi tehdä

ensinnäkin avunantovelvoite on todellinen

te puhutte että maltillistettiin verotusta kansankielellä kaksinkertaistettiin per euro per megawattitunti

lissabonin sopimusta käsiteltäessä oli niitäkin mielipiteitä että kirjaus jää kuolleeksi kirjaimeksi siihen ei koskaan turvauduta

kesäkuuta erillisen pohjoismaista yhteistyötä koskevan salikeskustelun en käy läpi yksityiskohtaisemmin pohjoismaisen yhteistyön näkymiä nyt

suomi jatkaa aktiivista osallistumista kriisinhallintaan

arvoisa ministeri vapaavuori tunnustan näin on käynyt mutta on tarkoitus olla kansan tuella seuraavassa hallituksessa ja kukaties te voitte olla siellä myös ministerinä

mutta arvoisa ministeri jos puhdistetaan vedet turvataan järvet mitä myös perussuomalaiset kannattavat kun näin tehdään niin voitteko te sitten laskea tämän veron kilpailukykyiselle tasolle suomalaista työtä turvaten

miksi semmoista rahaa ei nyt valtio voi järjestää ylimenokaudelle koska jos minä luotan hallitukseen ja teihin ministeri orpo niin rahaahan on tulossa

vähintä mitä olisi pitänyt tehdä olisi ollut vaatia ne pysyviksi mutta ei mitään ollaan vaan möllötellään ja köllötellään

muistamme lissabonin sopimusta koskeneesta keskustelusta niin sanotun villasukkakoulukunnan jonka mukaan avunanto on kuitattavissa vähäpätöisin toimin

kansallisen puolustuskyvyn ylläpidon ensisijaisena päämääränä on muodostaa ennalta ehkäisevä kynnys sotilaallisen voiman käytölle ja sillä uhkaamiselle

mikä tässä on ongelma tietenkin paitsi moraalinen hasardi on se että mikäli kreikan velkoja lähdettäisiin helpottamaan tavalla tai toisella espanja portugali irlanti ja monet muut jotka ovat pistäneet taloutta kuntoon ja noudattaneet niitä sopimuksia joita velkojien kanssa on tehty kokisivat että heille kanssa

tämä on jo sinänsä iso saavutus että sellaisten maiden välillä jotka ovat erittäin huonoissa väleissä olleet keskenään esimerkiksi iran ja saudi arabia hyvin nopealla aikataululla on syntynyt tilanne että ollaan samassa neuvottelupöydässä

nyt kun näen että työministeri ihalainen ei ole paikalla niin voisinko kysyä peruspalveluministeri huoviselta pitkäaikaistyöttömyyden vaikutuksista ihmisten terveyteen mielenterveyteen

arvoisa puhemies

onko näin

kun puhutaan ukrainasta ja syyriasta niin kysymys on laajemmasta kontekstista kysymys on kansainvälisestä järjestyksestä

hallitus jatkaa aktiivista osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan päinvastoin kuin joskus annetaan ymmärtää

täällä mietinnössä on erinomainen kohta joka kertoo mistä on kysymys

valiokunta painottaa että seuraavalla hallituskaudella on tehtävä poikkeuksellisen tärkeä ja pitkävaikutteinen puolustusvoimien kehittämistä ja puolustushaarojen suorituskykyjen korvaamista koskeva poliittinen linjaus

tulette nyt näkemään syksyn mittaan millaiseen katastrofiin teidän politiikkanne yhtenä euromaana on suomea viemässä

juuri viime viikolla linjasimme unifil operaation vahvistamisesta

mitä te aiotte vielä jäljellä olevalla kaudella tehdä ihmisten työkyvyn ja työkunnon kohentamiseksi

sosiaalisen oikeudenmukaisuuden panostukset ovat oikein

suora siteeraus tämä on parasta antia kuunnellaas hetkinen

on kiistaton tosiasia että yhdysvalloilla on keskeinen merkitys ja vastuu kansainvälisen järjestyksen ja järjestelmän ylläpitämisessä

se on äärimmäisen hyvä ja tärkeä asia

on hyvä että hallitus kerrankin on yhteistyössä halunnut neuvotella

perussuomalaiset uskaltavat antaa tunnustuksen siltä osin kuin niitä tulee mutta kyllä esimerkiksi te vasemmistoliitto pitkin pituuttanne olette koko porvareiden purkkiorjana

hallitus haluaa kriisinhallintaan lisää vaikuttavuutta ja arvioimme jatkossa osallistumisen vaikuttavuutta operaatiokohtaisesti

tämä edellyttää että seuraavan vaalikauden alussa uudella hallituksella ja eduskunnalla on käytössään laaja alainen tietämys puolustuksen pitkän aikavälin haasteista ja niihin vastaamisesta

valiokunta ilmaisee kuitenkin tässä yhteydessä voimakkaan tyytymättömyytensä yhteisön menettelyyn muuttaa sen säännöksiä tavalla joka ei ota huomioon eri jäsenvaltioiden erityisolosuhteita

sen sijaan puolustusvoimauudistuksessa hallitus saneli sen sijaan vaalipiiriuudistuksessa hallitus saneli ja tuntuu sanelevan aina kun se on mahdollista

ja aivan kuten edustaja niinistö sanoi koko pakolaisongelman sotaongelman ratkaisu liittyy keskeisesti syyriaan ja irakiin

sen käytännön soveltamisesta näemme että avunantovelvoitteen toimeenpano on varsin suoraviivaista ja nopeaa kuten kriisitilanteessa pitääkin olla

totuus alkaa paistamaan

jos siellä saadaan rauha aikaan ja tehtyä siirtymäkausi ja hallinto niin paitsi että se suistaa siellä sodan uhkaa merkittävällä tavalla pois kaikkien muiden kanssa voidaan ehkä saada aselepo isisin kanssa sitä ei tehdä niin tätä kautta sitten myös voidaan helpottaa tätä pakolaiskriisiä

teemme sitä pitkälti eun kautta jonka vahvistuminen ulko ja turvallisuuspoliittisena toimijana on meidänkin etumme

me nimittäin haluamme turvata kaikilta osin suomalaisen kuljetusyrittämisen tulevaisuuden ja se tulevaisuus edellyttää myös sitä että me pystymme ulkomailla ympäristöystävällisesti kestävästi toimimaan

siellä oli sekä oikeaa että väärää puhetta

tämä on totta ei oteta huomioon suomalaisen maatalouden erityisolosuhteita

avunantovelvoite ei edellytä erillisiä unionitason päätöksiä tai byrokratiaa riittää kun jäsenvaltio pyytää niin muut toimivat

edustaja sasi puhui aivan oikein pienyrittäjän puolesta koska kaksinkertainen verotus hänen kohdallaan on kohtuuton

kuten hyvin tiedetään meidän on kyettävä huomattavasti nykyistä tehokkaampaan toimintaan tulevina vuosina muun muassa muuttoliikkeiden perussyihin vaikuttamisessa ja konfliktien ehkäisyssä

kiviranta puheenjohtaja leppä ja kyllä kokoomuksestakin vielä joku leivän hajun ja maun tunsi ja tiesi mistä tässä on kysymys ehkä ed

arvoisa herra puhemies

sen sijaan edustaja satosen puheesta ajattelin niin että kun edustaja oinonen perustellusti oli köyhistä huolissaan niin se ei tuntunut satoselle kelpaavan

teollisuutta on puolustettava

suomi ei tunnetusti ole naton turvatakuiden piirissä eikä niitä toteuttamassa mutta eun keskinäisen avunannon piirissä me edustaja heinäluoma olemme

minkä takia hallitus ei anna stx telakalle työllisyyttä ja takaa sen työllisyyttä

totta kai ongelmia on mutta kas kummaa eli tämä asia oli viime kaudella täällä ja se on taas täällä ja niin kauan kuin sitä ei hoideta se on edelleen täällä

eli tässä asiassa suomelle on pistetty saneluratkaisu käytännössä ja siitä on nyt sitten tehty sen verran hyvä kuin siitä saatiin

se on tämän salin päätös ja se säästää meiltä miljardeja

emme seuraa britannian keskustelua eu valinnastaan välinpitämättöminä vaan sillä toivomuksella että eu on britanniankin silmissä arvokas yhteisö

sdpkö sitä vastusti vai vasemmistoliittoko sitä vastusti

arvoisa puhemies

huolimatta siitä että eu maiden solidaarisuus on tällä hetkellä maahanmuuton vuoksi kovalla koetuksella on kuitenkin selvää että sotilaallisen hyökkäyksen kohteena oleva eu maa saisi apua toisilta eu mailta

tutkikaa hieman sitä mitä sisältyy kreikan tukipaketteihin

me olemme ruotsin kanssa monissa yhteisharjoituksissa